vahingossako te olette sitten jättäneet pienimmät vanhempainetuudet jälkeen muusta perusturvasta

ja edelleen myös lisääntyvä puuenergian käyttö aiheuttaa lisääntyvät tuhkakasat jotka pitäisi pystyä vähintäänkin nyt metsään palauttamaan jos niistä ei peltokelpoisia lannoitteita pystytä rakentamaan

siinä mielessä digitaalisen asioinnin tai sähköisen asioinnin edistäminen tällä määrärahalla mobiilivalvonnan parantamiseksi on oikeaan suuntaan menevä toimenpide niin ikään ja se toivon mukaan tulevana vuonna helpottaa sitä että tukien maksatusaikataulu sitten ei myöskään näitten valvontojen viivästymisen takia suotta viiraa

vahingossako te viette lapsiperheiltä päätösvallan omien lasten hoidosta pakkokiintiöimällä kotihoidon tuen

eli tällä tavalla moni hyvä tavoite voi jossain kohtaa olla myös ristikkäin ja siinä on iso haaste varmistaa tätä ravinteitten ja materiaalien kiertoa ja samalla sitten taata riittävä hygieniataso ja turvallinen ruoka

biotalouden tausta on tietenkin vankka tutkimustieto ja siinä mielessä nuo huomiot mitä valiokunta on tehnyt ja myös nämä määrärahalisäykset esimerkiksi euroopan metsäinstituutille ovat tuiki tarpeellisia

ja erityisesti tässä biokaasureaktoreitten lietteen peltoon saamisessa toivotaan myös eviralta joustavuutta jotta tuo ala saadaan hyvin liikkeelle

on tärkeää että euroopan metsäinstituutti sijaitsee suomessa ja on tärkeää että näissä kasvavan biotalouden oloissa meillä on tämmöistä eurooppalaista yhteistä toimintaa ja sillä on vankka tukijalka suomessa

kun nykyinen hallitus on näivettänyt suomen talouden ja verotulot ovat kutistuneet vuosi vuoden jälkeen työpaikat vähentyneet ei meillä ole verotuloja tänä vuonna eikä ensi vuonna sen takia että meiltä puuttuu talouden kasvu

se lisää suomalaisen metsätalouden mahdollisuuksia ja ikään kuin hyväksyttävyyttä kaikissa oloissa koska monta kertaa jostain muualta päin katsottuna ei välttämättä tunnistetakaan niitä meidän kestävän metsätalouden vahvuuksia

silloin on tehtävä kuntien kannalta tässä tilanteessa järkeviä esityksiä

silloin kun suomi nostettiin hyväksi maaksi luotiin lapsilisät luotiin eläkejärjestelmä turvattiin koulutus jokaiselle suomalaiselle

luonnonvarakeskuksen säästöt täytyy todeta että nyt tämä hallitushan ei tee enää euronkaan lisäsäästöjä vaan nämä ovat aikaisempia päätöksiä mitä nyt joudutaan panemaan toimeen tulevat näkymään toimipaikkaverkossa ja henkilöstömäärän supistumisessa

tarvitsemme elinvoimaa lisääviä ja verotuloja lisääviä esityksiä

arvoisa puhemies

mutta uskon kuitenkin että tämän muutoksen jälkeen sitten myös luonnonvarakeskus on tikissä vastaamaan niihin tietotarpeisiin mitä alalta nousee

tuottavuutta on kasvatettava jotta kunnat selviytyvät lakisääteisistä velvoitteistaan nykyisten niukkojen rahojen puitteissa

myös kylätoiminnan rahojen lisääminen on todella tervetullutta koska se on omalta osaltaan tukemassa maaseudun elinvoimaisuutta

vaikka meillä on samankaltainen eu lainsäädäntö ja kohtuullisen harmonisoitua esimerkiksi tämä kasvinsuojeluaineitten käyttö niin toki viljelykäytännöt vaihtelevat erittäin paljon

en nyt lähde arvioimaan muitten maitten tuottajien menetelmiä mutta suomalaisessa kasvihuonetuotannossa torjunta aineitten käyttö on äärimmäisen vähäistä

eli aivan nyt tässä viime päivinä on keskusteltu siitä miten tukiehtojen muutos ja valvontakäytäntöjen muutos on johtanut erittäin vakaviin sanktioihin nautatilojen osalta

tämä ei todellakaan säästä euroakaan vaan tällä päätöksellä te lisäätte kuntien menoja veronmaksajien kustannuksella

millä te tämän perustelette

mitä tulee edustaja savolan laveampaan kysymykseen miten erilaisten tuotantostandardien keskinäiset suhteet sitten kehittyvät jos kilpailua vapautetaan niin eussa on kyllä vahva tahto säilyttää mahdollisuus että koko euroopan unionin alueella pystytään erilaisista sopimuksista huolimatta ruuantuotanto turvaamaan

ei ole oikein että viljelijältä voivat mennä lähes koko vuoden tuet muutaman päivän viivästyksen takia varsinkin kun tieto tästä ei ole taatusti saavuttanut ajoissa kaikkia viljelijöitä

keskustelu päättyi

vaikka ilta on pitkällä ja keskustelu on jatkunut niin katson kuitenkin aiheelliseksi tästä asiasta muutaman sanan sanoa eduskunnalle

suomeksi sanottuna tämä tarkoittaa sitä että kun eduskunta on monissa keskusteluissa kantanut suurta huolta viljelijöitten toimeentulosta ja tuotannon kannattavuudesta niin tämä markkinoihin vaikuttaminen harvoja keinoja mitä lainsäätäjien käsillä on on sitä että vahvistetaan tuottajien mahdollisuutta toimia yhdessä jotta se markkina asema sitä kautta vahvistuisi

ja tässä esityksessä tuodaan mahdollisuus nyt eu lainsäädännön hyväksymien naudanliha ja peltokasvisektoreiden tuottajaorganisaatioille jotka saavat ikään kuin tämmöisen poikkeuksen että yrittäjät voivat toimia yhdessä

arvoisa puhemies

on mukava että edustaja uotila on lukenut huolellisesti vastalausettamme suosittelen sitä toki kaikille muillekin

sitä ei katsota kilpailun rajoittamiseksi eikä kartellisäädöksistä johtuen kielletyksi vaan suorastaan kannustetaan tuottajia toimimaan näissä tuottajaorganisaatioissa ja koordinoimaan tuotantoa tehostamaan tuotantoa ja toimimaan markkinoilla yhdessä niin että tuo kannattavuus voisi sitä kautta parantua

juuri se toisten asioitten ja esitysten ja puheitten vääristely mitä te edustaja lindtman teette on kohtuullisen ihmisiä politiikasta karkottavaa

sen takia että nämä muutokset ja kreikan toinen lainapaketti kytkettiin yhteen

me olemme kritisoineet valtionosuusleikkauksia joka ikinen vuosi

jos kreikan toista lainapakettia ei olisi asiallisesti ottaen kuitattu tuolla eri maitten kokouksessa niin eikö ervv silloin olisi voinut jatkaa entisellään

kaiken kaikkiaan nämä ovat tervetulleita lakimuutoksia ja kun nämä eduskunnan läpäisevät niin toivon toki että tuottajakenttä arvioi näitä lain tarjoamia mahdollisuuksia

arvoisa puhemies

kunnat ovat joutuneet sopeutumaan niihin ovat joutuneet nostamaan kuntaveroa tänäkin vuonna

kuvittelimme että nimenomaan vasemmisto on torpannut yrittäjyyden edistämisen hallitusohjelmasta mutta yllätykseni oli melkoinen kun edustaja sasi kyseli mitä yritysten hyödyksi voitaisiin tehdä

erittäin monta kymmentä suomen kuntaa nostaa kuntaverotusta selvitäkseen teidän tekemistä leikkauksista

se että entinen pääministeri kiviniemi olisi hyväksynyt nämä vakuuksien kaksinkertaistamiset ei pidä paikkaansa

ja täytyy sanoa tässä kohtaa että kysyntää myös muitten tuotantosuuntien markkinaorganisaatioille on

me emme esitä yhtään lisää leikkauksia

kysykää omilta yrittäjiltänne vai eikö kokoomus enää kuuntele yrittäjiä

meillähän jo tälläkin hetkellä on esimerkiksi hedelmien vihannesten ja maidon kohdalla mahdollisuus näitä markkinaorganisaatioita perustaa mutta tätä tullaan myös jatkossa laajentamaan

keskusta oli mukana rakentamassa kriisijärjestelyä joka oli kuin litran kannu josta tarvitseville annetaan kuppiin niin kauan kuin kannussa riittää

me esitämme että teidän lupaamanne miljardin säästöt kuntien tehtävistä uskomme että te vielä tuotte ne esitykset tänne

tein kaksi ehdotusta joista toinen on omaishoitajien palkkion tuen verottomuus

se oli keskeinen osa teidän rakennepakettia

tulevatko ne esitykset

jos noita säästöesityksiä ei tule kunnat ovat todella liemessä

arvoisa puhemies

haluamme kertoa että meidän mielestämme ajan ostaminen alkaa olla tiensä päässä

mennään eteenpäin ja katsotaan kuinka käy

äsken tuossa esitellessäni aloitetta olisi ehkä pitänyt sanoa muutama sana enemmän toimeentulotuen ja työttömyysturvan yhteensovituksesta

arvoisa puhemies

se on miellyttävä a

pääministeri äsken peräänkuulutti vielä salissa ollessaan keskustelua talouden suurista linjoista

ellemme onnistu työurien pidentämisessä suomella on huono tulevaisuus

ellemme onnistu kannustavassa työvoimapolitiikassa niin että työn tekeminen on aina kannattavaa suomella on huono tulevaisuus

sen takia tällä on myös tämmöistä hyvinvointia kohentava yleinen merkitys

yleensä on näin että hallituksella ja hallituspuolueilla olisi esittää jotain mihin vastuullinen oppositio voi esittää vastaväitteitä ja vastuullinen oppositio voisi esittää myös oman mallinsa

tarvitsemme koko terveysuudistuksen jotta suomalaiset pääsevät lääkäriin

tänä päivänä olemme todistaneet keskustelua jossa hallituksella ei ole esittää yhtään mitään terveyspalveluiden järjestämiseksi tulevaisuudessa

keskusta on tehnyt oman esityksensä ja hallituspuolueitten edustajat ovat yrittäneet parhaansa mukaan vääristellä keskustan tekemää esitystä

terveyspalveluissa tarvitaan leveämmät hartiat ja mutkaton hoitoketju perusterveydenhuollosta erikoissairaanhoitoon ja terveenä kotiin

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

monessa puheenvuorossa on tänään todettu ympäristöministeriön toimialan laajuus ja ympäristöpolitiikan vaikutukset monille elämänalueille

puhuitte tästä sanktioiden kohtuullistamisesta ja täällä edustaja korhonen kyseli mitkä ovat eu tasolla tällaisia kiireellisimpiä tai vahvimmin ajettavia asioita

itse asiassa tuosta laajasta ympäristöpolitiikasta voisin mainita kun täällä on peräänkuulutettu että ilmastopolitiikan ohella täytyisi myös muista ympäristöasioista puhua että sitra on käynnistänyt tämmöisen luonnonvarastrategian laadintaprosessin jonka tähtäimenä on katsella tulevaisuutta ja sitä millä tavalla suomelle ammennetaan hyvinvointia luonnonvaroja kestävästi hyödyntäen tällä tavalla kiteytettynä

kun viime syksynä kävi ilmi että eläinrekisterimerkintöjen viivästykset uhkasivat johtaa siihen että viljelijät menettävät paljon muitakin tukiaan kuin ne rekisterimerkintävirheen vuoksi tulevat sanktiot

tein niin sanotusti väliinmenon eli päätin että tulkitsemme tätä toisin kohtuullistamme